uudistuksen toteutuminen heikentäisi vakavasti yrittäjävetoisen palvelevan kaupan toimintaedellytyksiä ja olisi myös kuluttajien edun vastainen

lisäksi lausunnossa todetaan että esitys on yksipuolinen eikä se vastaa hallituksen yrittäjäpoliittisia tavoitteita tai hallituksen itsensä määrittämiä hyvän sääntelyn periaatteita

keinotekoisten piristävien tuotteiden vaikutus terveydelle pitkään käytettyinä on haitallista ja väittäisin että tämä näkyy jo suomalaisten nuorten terveydessä

teijosta saamme upean lisän kansallispuistoverkkoomme ja siitä tulee myös matkailuvaltti meidän seudullemme jossa on viime vuosina koettu jopa maan voimakkain rakennemuutos

arvoisa herra puhemies

se että alueellemme saadaan kansallispuisto on merkittävä mahdollisuus salon seudulle